harvoin niin sitoutunutta ja osaavaa puheenjohtajaa on viemässä tällaista projektia eteenpäin innostunutta ja sitä on ollut ilo seurata

minä toivon että tämä uusi oppiminen raportti saisi aikaan laajempaakin keskustelua myös opetusalan ammattilaisten ulkopuolelta koska olisi tärkeää että laajasti ottaen eduskuntakin perehtyisi tähän asiaan

arvoisa puhemies

ja mikä oli lopputulos

eli näillä eväillä ei kyllä mennä eteenpäin

mutta kun meillä on kuitenkin yhteinen tilannekuva siitä että hallituksen veropolitiikan päätökset energiaverotuksessa eivät ole oikein onnistuneita niin eikö näin sovun merkeissä kannattaisi nyt teidän toimia niin että korjaisitte ne väärät energiaveropäätökset jotka heikensivät puun kilpailukykyä ja myöskin ne ratkaisut joilla turpeen asemaa on heikennetty

ne ovat tärkeitä asioita mutta kun katsotaan suomen tulevaisuutta ja menestystä niin kyllähän tämä sivistyspuoli oppiminen koulutus osaaminen kaikella tavalla olisi ansainnut paljon suuremman painoarvon ja ansaitsisi enemmänkin

ne ovat kuitenkin osatoimenpiteitä joilla pystytään kivihiilen käyttöä vähentämään ja puun käyttöä lisäämään

me annoimme mahdollisuuden samalla tavalla kuin islannille latvialle portugalille myöskin kreikalle

me kuntapäättäjinä voimme todeta että liian vähälle huomiolle jää tämä koulujen kehittäminen niitten resurssien turvaaminen ja eteenpäin meno

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta kun kävi selväksi että kreikan omalla poliittisella järjestelmällä ei ole tarkoitustakaan pitää kiinni niistä sitoumuksista ja sopimuksista mitä tehtiin tämän tuen ehtona niin meidän johtopäätöksemme oli että ei muuta kuin velkasaneeraukseen ja tarvittaessa ulos eurostakin ja tällä tavalla euromaitten talouspolitiikkaan ja kurinalaisuuteen ryhtiä

pitääköhän paikkansa perjantainen tieto että vihreät saavat läpi tässä ympäristönsuojelulainsäädännön uudistamisessa tämän maisema arvopykälän elikkä jatkossa luvansaanti tulee olemaan entistä vaikeampaa turvesoille kun yksittäinen virkamies voi oman silmänsä mukaan katsoa että jollakin alueella on niin paljon arvoa ettei sille myönnetä enää luvitusta

edustaja modig tässä budjettiesityksessä hallitus lopettaa kotitalouksien lämmitysjärjestelmän muutostuen jolla juuri tätä öljystä maalämpöön tai puupellettiin siirtymistä on edistetty

suomen menestyshän on ollut siinä että varallisuudesta riippumatta ovat lapset ja nuoret voineet kouluttautua ja opiskella aina tohtoriksi saakka ja se on ollut menestyksen kannalta tärkeää

sitten turpeesta

tähän astihan se on ollut enemmän puheita mutta vähemmän tekoja ja nyt olisi jo aikoja sitten ollut aika ryhtyä paljon kovempiin ja tiukempiin otteisiin jotta kaikki maat pitäisivät kiinni niistä sitoumuksista mitä yhteisesti on sovittu

keskusta haluaa mieluummin polttaa turvetta kuin kivihiiltä ja on aivan käsittämätöntä että meille tuodaan valtavan paljon kivihiiltä ja vastaavasti vaikeutetaan oman kansallisen raaka aineen hyödyntämistä

itse kannan huolta siitä miten tämä eriarvoistumiskehitys myöskin alueellisessa mielessä tulee vaikuttamaan suomen menestykseen ja pidän tärkeänä että me kantaisimme huolta tasapainoisesta aluekehityksestä

todellakin pääministeri antoi selvän viestin hallituskumppaneille

meidän vaihtoehtoiset jäävät tänne suomeen tuovat työtä ja toimeentuloa tänne maakuntiin ja osaltaan parantavat tätä vaihtotasetta mistä täällä on myös suurena kuvana puhuttu

tietenkin oli harmillista että ensi vuoden budjetissa ei kyetty ratkaisuihin joilla jo nyt olisi vauhditettu suomen talouden kasvua parannettu työllisyyttä ja parannettu kunnolla yrityselämän edellytyksiä

arvoisa puhemies

kun meillä kuitenkin tätä tulevaisuutta rakennetaan niin koko suomen voimavarat pitää saada käyttöön sekä luonnonvarat että myöskin henkinen pääoma

eli teidän energiapolitiikan linjanne on täysin ristiriitainen

ilmeisesti tuo martti korhonenkin on tämän modigin politiikan takana kun näyttää olevan ihan hiljaa tässä

ja kun meille on kerrottu että se on vielä varsin tukeva niin nyt sitä pitää ohentaa ja pitää katsoa pärjättäisiinkö pelkällä poliisiosastolla tarvitaanko poliisihallitusta lainkaan ja sitten tehtävät kentälle johto organisaatio kentälle

siinä tuli varmasti virhe

kymmeniä henkilötyövuosia voidaan irrottaa siitä että aselupiin nyt sisältyvästä soveltuvuustestistä luovutaan ja pannaan poliisimiehet tutkimaan rikoksia ja hoitamaan ennaltaehkäisyä

kun edustaja pekkarisen puheen loppua kuuntelin niin tässä huomattiin että keskustalla on täysin yhtenäinen kanta tässä mutta piti kuunnella koko puheenvuoro erinomainen puheenvuoro

tässähän se aiheellinen huoli meillä kaikilla on

mutta heillä on hyvin tarkka edunvalvoja siellä brysselissä parlamentissa joten pelättävissä on että jos tällä kertaa hallituspuolueiden muut edustajat eivät ole erityisen skarppina niin huonosti tässä käy

te sanotte että pienet lukiot syövät suurten lukioitten voimavaroja ja se on tämän uudistuksen lähtökohta

edustaja lindtman teillä oli vähän sovinnollisempi puheenvuoro mutta samalla nuotilla se meni myös kuitenkin

sillä tavalla ei vakuuta tämä teidän puheenvuoronne koko suomesta

teot ratkaisevat eivät puheet vaan teot ja nyt on menossa esimerkiksi tämä koulutusuudistus niin rajulla tavalla suomea uudelleen jakavaan suuntaan että nyt tässä suhteessa on syytä olla huolissaan ja sanoa ihan vilpittömällä tavalla että jos tämä teidän suunnitelmanne toteutuu niin tämä on historiallinen uudistus suomen yhteiskuntarakenteen keskittämisessä ja valitettavasti juuri näin koska nyt pitäisi katsoa missä ovat koko suomen voimavarat

arvoisa puhemies

viime vuosien aikana on ympäristöministeriön toimintaa pystytty reivaamaan oikeampaan suuntaan ja nimenomaan paremmin huomioimaan sekä elinkeinojen kehittämistä suomen hyvinvointia että ympäristöarvoja

arvoisa puhemies

tämä on välttämätön tosiasia tulevaisuudessakin ja kukaan ei tässä salissa ole esittänyt että me laiminlöisimme ympäristöarvoja ja luontoarvoja

oikeastaan sillä puheenvuorolla lähti pois pohja edustajien viitanen huovinen ja tiusanen puheenvuoroilta

meillä on esimerkiksi luonnonvarojen osalta pohjois suomi nousemassa kartalle myöskin paljon laajemmin kuin suomen kartalle ja tässä mielessä ei pitäisi lähteä tekemään koulutuspolitiikan leikkauksia jotka ennakoivat yhteiskunnan kehitystä aivan väärään suuntaan

teidän pitää sitä tehdä ja kertoa sitä julistaa ja valistaa omia kannattajianne että on olemassa tällainen mörkö kuin suomen keskusta joka haluaa huolehtia suomen isänmaan eduista ja jokaisen suomalaisen toimeentulosta ja hyvinvoinnista ja sitten maalata siihen tällaista pelkoa

tässä yhteydessä on syytä muistuttaa että minkään puolueen ei kannattaisi tehdä toimenpiteitä joilla asiallisesti ottaen ehkä vaarannetaan sitä

me pidämme ympäristöarvoja tärkeinä ja ne ovat tärkeä osa kaikkien maailman valtioitten tulevaisuutta

minä ymmärrän herra puhemies että te olette helsinkiläinen poliitikko joka katselee kehä kolmosen etäisyydelle mutta nyt on kyse siitä miten pohjois suomi pärjää tulevaisuudessa ja te olette tekemässä karhunpalveluksen valitettavasti

tällä viittaan vasemmistopuolueitten agendalla olevaan metsien kiinteistöverokysymykseen

me olemme meidän ympäristöministerimme johdolla nyt neuvottelemassa historiallisesta sopimuksesta ilmastosopimuksesta ja myöskin pääministerimme keskustalaisen pääministerin toimesta

kun katsotaan niitä tekijöitä joitten varassa suomi tulee selviytymään tulevaisuudessa ja maksamaan tämän talouskriisin laskut niin kyllä siinä luonnonvarat ja luonnonvarojen täysimääräinen hyödyntäminen kestävällä tavalla nousevat ainakin minun ajattelussani aivan kärkisijalle

arvostamani edustaja edustaja hiltunen teki aivan loistavan esityksen jonka soisin nopealla tavalla johtavan hallituksen toimenpiteisiin eli täällä jonossa olevien ruuhkautuneitten turvelupien nopeaan käsittelyyn juuri tästä johtuen että meillä on turvepulaa ja kivihiili tulee tilalle

olisi syytä irtaantua nyt ja heti siitä ettei asetettaisi puolueitten ohjelmaan tällaisia uhkia joilla saattaa olla heijastus jokamiehenoikeuteen

sen takia on aivan erinomainen asia että hallitus on ministeri pekkarisen johdolla laatinut tämän selonteon mutta nyt on tärkeää miten mennään sitten tästä eteenpäin

ja te kannatatte hiiltä helsingin lämpölaitoksissa

täällä edustaja nylund hyvin sanoi että eduskunnan pitäisi tarkentaa tätä lakia ja monet muutkin kokoomuksen maakuntien miehet totesivat näin

hallitus ansaitsee kiitettävän arvosanan talouspolitiikan linjasta ja myös sosiaalipoliittinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on hyvällä tasolla keskustan vahvoista vaatimuksista johtuen

minun huoleni liittyy siihen mikä on ympäristövaliokunnan elinkeino ja työllisyys ja talouspoliittinen funktio tähän kysymykseen

huovinen minäkin kannan vähän huolta siitä ettei tänne valtion ylimpään hallintoon perusteta mitään erillistä uutta organisaatiota ikään kuin koordinoimaan koordinaatiota vaan järkevämpää olisi tehostaa valtion keskushallintoa esimerkiksi kokoamalla ministeriöitä yhteen

ja olen epäileväinen valitettavasti hyvin epäileväinen

se perustuu siihen että aikaisemmat näytöt ympäristövaliokunnan toiminnasta ovat vieneet suomen talouden ja kansantalouden tulevaisuuden kannalta päätöksiä väärään suuntaan valitettavasti

metsäparannusvaroja lisätään uusiutuvan energian käyttöä edistetään eli ne asiat jotka olivat monen epäilyn kohteena löytyykö näihin rahaa ja onko tämä hallituksen toimintalinja uskottavaa myös uusiutuvan energian osalta

erillinen luonnonvaraministeriö tämänkin selonteon valossa puoltaa paikkaansa niin tärkeästä kysymyksestä on kysymys koko suomalaisen yhteiskunnan ja sen tulevaisuuden kannalta

tämä ei ole kenenkään henkilöön liittyvää ja sanon että ympäristövaliokunnassa on myös monia isänmaallisia henkilöitä jotka ajattelevat että meillä pitää olla työtä ja toimeentuloa

kyllä on

ei teidän esityksessänne puheenvuorossanne riitä riviäkään tai sanaakaan meidän laajojen maakuntiemme maaseudun kehittämiseen ei riviäkään

päinvastoin lisää rasitteita ja tulonsiirtoja väärään suuntaan

arvoisa herra puhemies

silloin kun oulun yliopisto perustettiin aikanaan ei uskottu täällä helsingin päässä juurikaan että kannattaa tuonne pohjoiseen yliopistoa perustaa

mutta se perustettiin kun oli poliittinen tahto keskustan johdolla että meidän pitää vahvistaa eri alueitten osaamista luoda koulutuspaikkoja myös uusia koulutuspaikkoja

se on aivan loistava menestystarina mutta sitä ei olisi syntynyt jos ei olisi ollut keskustaa keskustan edeltäjää ja poliittista tahtoa yhteiskunnassa

se voisi olla askel konkreettisiin päätöksiin joilla byrokratiaa puretaan kuntien päätösvaltaa lisätään ja aikaansaadaan se tahtotila että kunnissa demokraattisen päätöksenteon kautta kyetään tekemään toisaalta poliittisia linjauksia ja myöskin kunnan virkamiehet kykenevät tekemään arvioita sitten esimerkiksi rakennuslupien suhteen tai kaavoituksen suhteen jota pitäisi kunnioittaa

nyt kun meillä on energinen ympäristöministeri uusi ministeri niin toivon että kokoomuksen edustajat viestittävät ministerille että hän kuittaa tämän savolan lakiesityksen niin se saadaan voimaan jo ensi vuoden alusta saadaan voimaan uusi lainsäädäntö jolla hallitus saa myös näyttöjä siitä että pystytään tekemään nopeita ratkaisuja kun tulee järkeviä esityksiä

arvoisa rouva puhemies

ja kun tämän on allekirjoittanut myöskin moni hallituspuolueen kansanedustaja niin tässä meillä olisi yhteinen näytön paikka ja huomaan nyökyttelyä sieltä kokoomuksen suunnalta joten me jäämme nyt odottamaan tekoja ja tässä on konkreettinen asia hyvä asia joka veisi asioita oikeaan suuntaan

oli erittäin valaisevaa kuulla että myös puheenjohtaja arhinmäki hyväksyy kilpailun henkilöliikenteeseen

haluan myös todeta sen että näihin kaavoituksiin ja rakennuslupiin liittyvä muutoksenhaku ja valitusprosessi on monta kertaa niin raskas ja moniportainen että se hidastaa hyvien hankkeitten käynnistymistä kun me nyt tällä hetkellä tarvitsisimme kaikki järkevät hankkeet liikkeelle

mielestäni ministeri berner on hyvin päättäväisellä tavalla lähtenyt uudistamaan tätä liikennesektoria

on täysi luottamus että ne korvaavat toimet mitä tarvitaan niihin vuoroihin jotka nyt ovat lakkaamassa vrn toimesta saadaan liikennöityä asianmukaisella tavalla samalla tavalla kuin saadaan uudistettua sitä lainsäädäntöä tämän liikennekaarihankkeen muodossa